lausuntoja on erittäin monesta näkövinkkelistä ja tämä tarkoittaa myös sitä että ongelman laajuus ja tärkeys ovat tiedossa isolla joukolla ihmisiä ja asiantuntijoita

itse uskon että tässä taloustilanteessa missä nyt ollaan suomessa tällä hallituksen esityksellä tuskin paljoakaan parannetaan työllisyyttä se on varmaan tosiasia kuten edustaja lehtikin omassa puheenvuorossaan hyvin totesi

rakennusten sisäilman huonon laadun on arvioitu olevan suomen yksi suurimmista ympäristöterveysongelmista ja rakennusten kosteus ja homevauriot taas ovat merkittävä syy rakennusten huonoon sisäilman laatuun

samoin myöskin valtiovarainministeri totesi että tämä hallituksen esitys on suomen historian suurimpia yritysverouudistuksia että se luo kasvua ja työpaikkoja sekä on oikeudenmukainen

rakennuksissa on nykyään enemmän kosteusvaurioita kuin aiemmin ja tilanteen arvioidaan yhä pahenevan tulevaisuudessa

mitä sitten tulee tähän oikeudenmukaisuuteen niin tosiasia on niin kuin täällä on tullut tänään esille että tämä hallituksen esitys on keventämässä osakeyhtiöiden verotusta mutta hallitus ei esitä mitään muutosta elinkeinonharjoittajien maatalouden harjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotukseen

terveysriskejä aiheuttavia kosteus ja homevaurioita on kaikissa rakennustyypeissä käyttötarkoituksesta ja omistuspohjasta riippumatta

hurjimpien arvioiden mukaan sisäilmaongelmia on jo jopa yli puolessa kouluista ja päiväkodeista

herääkin kysymys miksi hallitus ei ole tarttunut tähän keskustan esitykseen parantaa myös muiden yritysten asemaa

monet lapset ja nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät aikuiset joutuvat olemaan ja työskentelemään väliaikaisissa väistötiloissa ja nykyään myös parakeissa

terveyshaittoja aiheuttavat rakennusten kosteus ja homevauriot koskevat hyvin laajasti rakennuskantaa joka puolella suomea

yksi syy tai ainakin riski ovat myös energiamääräykset jotka tekivät rakennuksista aikaisempaa tiiviimpiä ja sama kehitys on jatkunut koko ajan eli rakennukset ovat entistä tiiviimpiä ja mennään passiivitaloihin

yksi keskeinen syy rakennusten kosteus ja homevaurioihin ovat myös kiinteistönhoidon ja kunnossapidon puutteet sekä rakennusten vääränlainen käyttö

myös rakentamisen valvonnan vähäisyys sekä rakennustöiden ketjutus voivat heikentää työn laatua ja lopputulosta

suomeen on tullut ulkomailta viime vuosina rakennusmiehiä joilla ei ole välttämättä minkäänlaista alan koulutusta ja työkokemuksenkin laita on vähän niin ja näin

veronumero kaikille työntekijöille on hyvä muutos parempaan päin mutta koulutusta tai työkokemusta ei sekään takaa

tarkastusvaliokunnan raportti on laajapohjainen tarkastelu todella vakavasta asiasta ja sen kannanotot ovat hyvä pohja tulevaisuuteen

rakennushankkeen onnistuneella suunnittelulla on keskeinen merkitys rakentamisen laatuun

itse toivoisinkin että kuntien rakennusvalvontaan voitaisiin palkata jatkossa myös enemmän lvi asiantuntijoita sillä ilmanvaihdon toimivuudella on todella tärkeä merkitys sisäilmaongelmien ehkäisyssä

arvoisa puhemies

suomeen tarvitaan usean vuoden mittainen valtiojohtoinen rakennusten korjausohjelma jolla koulujen päiväkotien sairaaloiden ja muiden rakennusten kosteus ja homeongelmat poistetaan kestävällä tavalla

arvoisa puhemies

ihan ensimmäiseksi lämmin kiitos ministeri kyllöselle monista kaakkois suomelle tärkeistä liikennehankkeista

tähän tarvitaan nykyistä huomattavasti enemmän euroja ja toivottavasti hallitus huomioi tämän myös tulevissa budjeteissa

sitten täällä monet hallituspuolueiden edustajat ovat todenneet että tämä selonteko parantaa elinkeinoelämän ja yritysten edellytyksiä

korjausohjelman avulla parannettaisiin myös rakennusalan työllisyyttä

suomi on viennistä riippuvainen maa ja täällä on tullut jo rikkidirektiivi esille joka lisää paljon kustannuksia

onnistunut suunnittelu laadukas rakentamisen toteutus sekä rakennuksen asianmukainen käyttö ja huolto ovat avainasemassa tässäkin tärkeässä asiassa

arvoisa ministeri mikä on teidän näkemyksenne tästä selonteosta

mitä pidemmälle vaalikausi on edennyt sitä vakavammalta suomemme tulevaisuus näyttää

viikoittain lähes päivittäin tulee uutisia yt neuvotteluista tai irtisanomisista

niukassa taloustilanteessa vuokramenojen osuus on jatkuvasti kasvussa ja lisäksi vuokrasopimukset ovat pitkiä ja ehdoiltaan joustamattomia mikä osaltaan vaikeuttaa tarpeellisten tilauudistusten toteuttamista

eikö siis nykyisessä taloustilanteessa olisi järkevää tarkistaa ja joustavoittaa senaatti kiinteistöjen vaatimia kohtuuttomiakin vuokrakustannustasoja

arvoisa oikeusministeri onko tästä käyty neuvotteluja oikeusministeriön ja senaatti kiinteistöjen välillä jolloin kustannuksia saataisiin säästettyä itse oikeustoimenpiteisiin

rattijuopot aiheuttavat ja rattijuoppojen aiheuttamista onnettomuuksista aiheutuu valtavia inhimillisiä kärsimyksiä onnettomuuksien uhreille ja heidän omaisilleen

hallituksen päättämät kuntien valtionosuuksien leikkaukset johtavat kuntien velanoton kasvuun ja kunnallisverojen korotuksiin

on tärkeää että hallitus ryhtyy kiireesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi

on pelättävissä että hallituksen kuntiin kohdistama kuristusote huonontaa eniten nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten eli lasten vanhusten työttömien sairaiden ja vammaisten etuja

samoin tulee pikaisesti tehdä selvitys jossa kiinnitetään erityisesti huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön sekä vähimmäis ja enimmäisrangaistuksiin ja etenkin rangaistusten tiukentamiseen

arvoisa rouva puhemies

hallituksen uudistukset eriarvoistavat maata rajulla kädellä eli suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuoliset kaupungit ja niiden kehyskunnat kärsivät eniten

hallituksen saavutukset voi tiivistää siten että hallitus on epäonnistunut taloustavoitteissaan ja sekoittanut kunnat sekä maakunnat uudistuksillaan

poliisilla on jo nyt oikeudet välittömästi takavarikoida rattijuopon auto ja tuomioistuin voi määrätä auton menetettäväksi jos se on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi

jos työvoimalla ei ole sitä aitoa kysyntää niin siihen eivät varmaan auta minkäänlaiset työvoimapolitiikat siihen todellakin tarvitaan niitä työpaikkoja

hallituksen kärkihankkeiden kautta on todellakin mahdollista saada myöskin parannettua työllisyyttä

arvoisa puhemies

hallituksen oma kasvurahastohanke on nykyisessä tilanteessa aivan liian pieni

tarvitaan myös laajempi yhteiskuntasopimus johon otetaan mukaan myös työmarkkinaratkaisun ulkopuoliset kansalaiset eli esimerkiksi yrittäjät viljelijät opiskelijat ja eläkeläiset jotta oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa säilyy

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee nyt yhteistyötä ei ylhäältäpäin sanelua

arvoisa herra puhemies

on erittäin hyvä että yleisradion toimintaa rahoitusta ja valvontaa koskeva kokonaisratkaisu on pitkän valmistelun ja neuvottelujen jälkeen saatu aikaan

suomi tarvitsee nyt eteenpäin suuntautuvaa otetta joka suo mahdollisuuden luoda uutta työtä ja yrittäjyyttä

työttömyys onkin jatkuvassa kasvussa ja on erittäin huolestuttavalla tasolla

näitä uudistuksia ei kuitenkaan saa tehdä siten että heikoimmat kansalaiset ja eri alue

kuitenkin on puhuttu hyvinkin ympäripyöreästi työllisyyden parantamisesta ja sellaisista työllisyyttä parantavista toimenpiteistä jotka vaikuttavat vasta pidemmän ajan kuluttua

yleisradion tehtävä on tuoda täyden palvelun televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

edustaja tossavainen

tällä uudella rahoitusmallilla varmistetaan pitkäjänteisesti yleisradion rahoituksen riittävyys toiminnan turvaamiseksi nykyisessä laajuudessaan ja sen edelleen kehittämiseksi

missä ovat nopeasti työllisyyttä parantavat toimenpiteet

eduskunnalla on tärkeä merkitys yleisradion toiminnan suuntaamisessa ja siksi oikeastaan itse täytyy sanoa että olen aika yllättynyt että täällä tällä kertaa on näin vähän edustajia paikalla

ministeri urpilainen viittasi seuraavaan lisätalousarvioon ja mahdolliseen elvytykseen

yleisradion toiminnan on jatkossakin keskityttävä yleisöä laajasti kiinnostaviin asiantuntevasti ja monipuolisesti toteutettuihin ohjelmistoihin

sitä lämmöllä odotan miten siinä hallitus suhtautuu mahdollisiin elvytyshankkeisiin esimerkiksi homerakennusten määrärahojen lisäämiseen tai liikenneväylähankkeisiin

tämä nykymuotoinen joka toinen vuosi annettava kertomus ei anna eduskunnalle oikea aikaista mahdollisuutta vaikuttaa merkittävästi ja nopeasti yleisradion linjauksiin

mikäli pääministeri olisi ollut läsnä vielä tässä istunnossa niin olisin kysynyt hänen näkökantaansa tähän asiaan sillä tähän asti hän on ainakin ollut elvytystä vastaan

yleisradio oy on jatkossakin eduskunnan valvonnassa ja ohjauksessa mutta toimituksellisesti ja ohjelmistojen sisältöjen osalta täysin itsenäinen yhtiö

hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle tulisi antaa joka vuosi viivytyksettä ja mielellään alkuvuodesta

arvoisa herra puhemies

muun muassa urheilussa yhtiö pyrkii tarjoamaan suomalaisia yhdistäviä suurtapahtumia ja lajien monipuolisuutta

suomalaiset ovat edelleen urheilukansaa ja haluavat nähdä sekä kuulla urheilukilpailuja ja kilpailujen selostuksia

nykyisistä päätteitä ja ohjelmistoja lisätä omien huomionarvoista on että liikenne ja viestintävaliokunta pitää toivottavana yleisradion aineistojen avaamista maksuttomana tekijänoikeuksien sallimissa rajoissa nykyistä enemmän yleiseen käyttöön

tässä hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä katsastustoiminnan valvontamaksusta sekä ehdotetaan muutettaviksi eräitä muita katsastustoimintaan liittyviä säädöksiä

kyllä monien suomalaisten kuten itsenikin mielestä aivan liian monet urheilutapahtumat ovat siirtyneet maksullisille kanaville ja toivon vilpittömästi että tähän mielestäni huolestuttavaan suuntaukseen kiinnitetään jatkossa enemmänkin huomiota

paitsi uusien palveluiden myös merkittävän palvelun ja toiminnan lakkauttamisen tulisi edellyttää ennakkoarviointia

myöskään katsastetun ajoneuvon jälkitarkastuksia ei tarvitse tehdä enää samassa toimipisteessä

liikenne ja viestintävaliokunta pitää asiakkaiden kannalta yhden luukun periaatetta lähtökohtaisesti hyvänä ja kannatettavana

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kun on kuunnellut sisäministerin vastauksia tässä keskustelussa niin täytyy todeta että tavallisilla suomalaisilla kansalaisilla ja sisäministerillä on kovin erilainen näkemys poliisipalveluiden tilasta tällä hetkellä se on tosiasia

erityisesti on otettava huomioon sellaistenkin kuulovammaisten lasten tarpeet jotka eivät pysty lukemaan tekstitystä kuten valiokunnan mietinnössä on tullut esille

tänään on tässä salissa käyty keskustelua asuntotuotannosta ja nimenomaan kohtuuhintaisista vuokra asunnoista

tähän selvitykseen on käytetty hyvinkin paljon aikaa valiokunnassa ja asiantuntijat ovat antaneet kahdenlaisia näkökohtia

erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsille suunnattuihin ohjelmiin joista he saavat vaikutteita pitkälle elämään

niiden rakentamisella saataisiin parannettua työllisyyttä monella sektorilla

valiokunnassa asiantuntijakuulemisessa tuli esille myös että yleisradion kokonaistarjonnassa lapsille suunnatut palvelut ja sisällöt ovat suhteellisesti supistuneet mikä on ristiriidassa yleisradiolaissa annetun erityisen palveluvelvoitteen kanssa

keskusta on vaalikauden aikana useasti esittänyt että hallitus antaa eduskunnalle kokonaisselvityksen poliisin tilanteesta ja sisäisestä turvallisuudesta laajemminkin

rakentamisen kustannukset ovat jatkuvassa nousussa

siksi on välttämätöntä että huolehdimme jatkossakin että katsastustoiminnan riippumattomuus säilyy

siihen vaikuttavat monet seikat vaikkapa polttoaineiden hintojen jatkuva nousu joka aiheuttaa taas kuljetuskustannuksien kohoamista

tämä tarkoittaa sitä että katsastus ja muu ajoneuvotoiminta eli esimerkiksi huolto ja katsastus ovat toisistaan erillään ja ne tekee eri henkilö

kun tätä kysymystä on myöskin kysytty tässä keskustelussa sisäministeriltä ainakin kolmen keskustalaisen kansanedustajan taholta jo aiemmin niin voisitteko nyt kertoa oman näkemyksenne

valiokunnan näkemyksen mukaan yleisradion toiminnan on jatkossakin keskityttävä laadukkaisiin sisältöihin ohjelmien hyvään tekniseen tavoittavuuteen ja uusiin toimiviin palveluihin

tällä hetkellä katsastusluvan haltijan tulee pystyä huolehtimaan sekä raskaan että kevyen ajoneuvokaluston katsastuksesta

etenkin tulee paneutua ohjelmien laadullisten kriteerien kehittämiseen ja ohjelmien laadun arviointiin

itse lämpimästi toivon että tätä selvitettäisiin hyvinkin tarkkaan että voidaanko niistä jo luopua monessa paikassa

raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimilupia voitaisiin jatkossa myöntää myös erikseen

rakentamisen kustannuksien keventämiseksi ja laskemiseksi tarvitaan myöskin normitalkoita tai oikeastaan normien uudelleen tarkastelua mistä niistä voitaisiin luopua

ohjelmissa tulee huomioida koko maan kattavuus ja siksi on tärkeää että turvataan myös alueelliset toimintaresurssit eikä vähennetä alueellisia lähetysaikoja

liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille yhtenä näkemyksenä myös että raskaan kaluston katsastuksen tarjoamisen edellä mainitusta pakollisuudesta luopuminen voi johtaa raskaan kaluston katsastusverkoston huomattavaan harvenemiseen

tonttipolitiikalla ja rakennusmääräyksillä on iso vaikutus rakentamiskustannuksiin

voidaan myöskin ihan hyvin kysyä ovatko esimerkiksi pysäköintialuetarpeet erilaiset täällä pääkaupunkiseudulla kuin tuolla maakunnissa

raskaan kaluston katsastustoimipaikkaverkoston pitääkin jatkossa säilyä riittävän kattavana kautta maan

sama pätee tietysti kevyemmänkin kaluston katsastuksiin

varsinaisen katsastuksen voi jatkossa tehdä myös ammatti ja erityisammattitutkinnon suorittanut henkilö ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen lisäksi

maakuntakaavat ovat myöskin keskusteluttaneet hyvinkin paljon ja itse ihan toivoisin että enemmän tuota päätöksentekovaltaa ja myöskin niitä päätöksiä voitaisiin ohjata sinne maakuntiin sillä siellä maakunnissa tiedetään varmasti hyvin tarkkaan mitä siellä tarvitaan

tämä on hyvä asia

ehdotetussa lakiesityksessä on useita muutoksia nykyistä parempaan käytäntöön

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa todetaan että vaalikauden alussa vireillä olevat liikennehankkeet saatetaan loppuun ja että hallitus ottaa suunnittelussaan huomioon eurooppalaisten liikenneverkkojen kehitystarpeet sekä varmistaa suomen hyvät liikenneyhteydet venäjän suuntaan

tällä lakiesityksellä mahdollistetaan erityisesti katsastustoiminnan kilpailua kun katsastustoimipisteiden määrä siis todennäköisesti lisääntyy